älkää tehkö siitä hallituksen politiikkaa

ei kaikkeen ole voinut varautua

no en tiedä mitä hän tarkalleen on sanonut mutta niin kuin ministeri täällä kertoi ja useassa puheenvuorossa on tullut esille tämä ei ole sama lakiesitys

ja tosiaan minä toivoisin vielä ministeri ei varmaan äsken ehtinyt vastata vaikka ne olivat aika yksinkertaisia huolia vastausta juuri tähän pohjavesiasiaan josta minäkin olen saanut palautetta

olen edustaja harakan kanssa siitä samaa mieltä että tässä kiky sopimuksessa julkisen puolen työntekijät joutuvat enemmän maksumiehiksi kun heillä tulee näitä palkansaajien työttömyysvakuutus ja sairausvakuutusmaksuja enemmän ja sitten heillä on tämä lomarahojen leikkaus joka tapahtuu myös sillä lailla vaikka olisi samanpituiset lomat kuin yksityisellä

toisaalta sitten sttk on omissa tiedotteissaan kuten sakkin uskonut tämän paketin työllisyysvaikutuksiin ja ostovoiman paranemiseen

no minä en ainakaan perussuomalaisena voi vastata tähän virheeseen kun olemme ensimmäistä kertaa hallituksessa mutta sen voin sanoa että eläkkeensaajien verotusta ei ole kiristetty

sitten olisi vielä

katsoin eilisiltä sttkn nettisivuilta että ovat haastatelleet jari lindströmiä itsensä työllistäjistä ja tästä välistä että välillä voi olla itsensä työllistäjä ja välillä voi olla työtön ja tässä tulee juuri tämä tilanne että hän lupaa että näihin maksukatkoksiin tulee loppu

tämä on tosi hieno uudistus

se meni tuossa osittain jo vähän ohikin mutta tässä nyt vain edustaja taavitsainen sitten onneksi vähän tarkensi että hän tarkoitti suuryrityksiä koska itsekin kirjasin tähän ylös itselleni että muun muassa valtiolla ja kunnilla eivät varmasti mene veroparatiiseihin nämä lomarahat

lisäksi kun sanoitte että hallitus näillä toimenpiteillään provosoi jonkinlaista nuijasotaa niin kyllä minä sanoisin että myöskin oppositio omilla puheenvuoroillaan provosoi

tänään täällä on laulettu lastenlauluja ja vasemmiston puheenjohtaja arhinmäki on kutsunut hallituksen jäseniä talousrikollisiksi silloin kun hallitusohjelma esitettiin ynnä muuta eli kyllä täällä on aika kovaa kielenkäyttöä ollut puolin ja toisin

itse asiassa uutena kansanedustajana no en ota siihen kantaa ei ollut minun kommenttini mielelläni katson itseni nuoreksi naiseksi olen ollut vähän yllättynyt

tässä nyt on kovasti tuotu monissa puheenvuoroissa esille sitä että hallituspuolueet eivät ole hakeneet mandaattia harjoittamalleen politiikalle

uudistuksista puhuttiin hyvin paljon vaalien alla ja siitä että suomen talous tulee saada kääntymään ja velkasuhde taittumaan

heinäluoma otti tuossa illan päätteeksi vielä esille ilmaistyön teettämisen työttömillä jolla hän ilmeisesti tarkoittaa tätä työnäytettä

tässä on koko päivän kello kahdesta asti nyt puhuttu näistä kysymyksistä ja varmaan kymmeniä kertoja kerrottu mikä se työnäyte on ja että se on valmistelussa

sitä valmistellaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa kuunnellaan huolella kokeillaan sitä jos se on hyvä

odotetaan se malli nyt kuitenkin ennen kuin kutsutaan sitä teettämiseksi koska vapaaehtoista se tulee joka tapauksessa olemaan

itse kun olen perustuslakivaliokunnan jäsen niin tästä keskustelusta on tänään puuttunut sellainen perustuslaillinen näkemys joka käytiin perustuslakivaliokunnassa läpi erään lain valmistelun yhteydessä

elikkä on tämmöinen perustuslaillinen ajatus että meillä on velvollisuus myös kun me teemme päätöksiä tänä päivänä huolehtia siitä että me emme käytä kaikkia munia korista tässä ja tällä hetkellä vaan meillä on myös velvollisuus siihen että on tulevaisuudessa mitä jakaa ja hallitus yrittää nyt juuri sitä toimenpidettä

toki me voisimme ottaa aivan älyttömästi lainaa niin kuin täällä on esitetty myös ja erityisesti vasemmisto on kovin lainavetoinen ja sitä kautta vain velkaannuttaa suomea mutta se ei olisi kovin järkevää politiikkaa ja olen aivan varma että pääsisimme myös komission valvontaan ja ohjaukseen

mutta tämä on hyvä muistaa että meillä on myös perustuslaillinen velvollisuus huolehtia siitä että varat riittävät tulevaisuuteen eivät vain meille ketkä tässä salissa istumme

sotesta sen verran siitä on puhuttu tänään todella paljon että ainakin edustaja haatainen totesi tuossa että sitä valmistellaan paniikissa

he puhuivat että melkein suurempana ongelmana tällä hetkellä meillä ei puutu innovaatioita eikä oikeastaan aina sitä rahaakaan on se että tukea tarvittaisiin nimenomaan sen innovaation viemiseksi erityisesti biotekniikassa maailmalle

että siinä meillä on osaamisen puutteita ja se olisi erittäin hyvä

olisinkin ministeriltä tätä kysynyt onko meillä joitakin ideoita tähän mutta valitettavasti en silloin päivällä saanut puheenvuoroa kun ministerit olivat vielä paikalla

omassa puheenvuorossanihan en puhunut siitä että emme kantaisi vastuuta ja ilomielin ilmoitan omasta ja perussuomalaisten puolesta muun muassa että paskalakiin saatiin muutos yle veroa vähennettiin pienituloisilta takuueläkettä on korotettu ja omaishoidon tukea parannettu ja kunnille ei anneta lisätehtäviä ilman että annetaan lisärahoitusta

totta kai kannamme vastuun siitä että tuimme sitä että työtuloverotusta kevennetään

en minä ole väittänyt että jotenkin väistelemme tässä

te olette tämän vaihtoehtobudjettinne esitelleet syksyllä ja minä katsoin muutama kuukausi sitten sellaisen ohjelman missä edustaja sanna marin esitteli teidän maahanmuuttopoliittiset linjauksenne siellä oli ainakin parikymmentä erilaista toimenpidettä ja toimittaja kysyi useamman kerran edustaja marinilta mitä tämä maksaa ja marin sanoi

siellä on hirveän hyviä kotouttamistoimenpiteitä

kun te puhutte siitä vastuun kantamisesta niin älkää itse ottako täällä esille koko ajan että te ette ole tehneet sitä ja tätä ja tuota ja nyt nykyinen hallitus tekee

sdp on ollut vuosikausia hallituksessa ja kuten edustaja zyskowicz toi esille siellä on ollut lapsilisäleikkauksia ja paljon muutakin niin että puhutaan realistisesti eikä laiteta sädekehää pään päälle

täällä on kaikki nämä leikkaukset ja hyvät ja huonot asiat varmaan jo käyty läpi ja ajattelin kertoa miltä minusta näytti tämä ensimmäinen budjettikäsittely nämä ensimmäiset päivät ja tämän tiedonannon käsittely

no itse tuossa jo aikaisemminkin totesin että en ainakaan näe että oppositio mitenkään tekisi töitä sen eteen ettei tällaista ilmapiiriä olisi

ne ovat sillä lailla ratkaisuna siihen sopimukseen että jos ei päästä sopimukseen niin tuomioistuin sitten ratkaisee sen tämän lain nojalla ja siinä ei ole kummallakaan oikeastaan nokan koputtamista

jotenkin miellän sen niin että kun meillä on itsenäinen valtio niin ei kai meidän rajojen sisäpuolella voi olla asioita joihin lainsäätäjä ei voi mitenkään reagoida

vihreät totesivat että me teemme täällä osaamattomien maata ja he olisivat rahoittaneet näitä koulutusleikkauksia muun muassa kilometrikorvausten poistamisella tai leikkaamisella ja työmatkakulun verovähennyksiä alentamalla

nyt hallitus on tehnyt tiettyjä leikkausehdotuksia ja tuomassa tiettyjä lakeja

minusta tämä on asioiden vääristelyä

kristillisdemokraatti räsänen oli erittäin asiallinen ja ilmoitti että he tukevat hallituksen näkemyksiä

minä olen tosiaan ollut monessa paikassa istuntosaleissa ja olen ollut vankien ja dementiapotilaiden kanssa tekemisissä ja kyllä jotenkin toivoisin että eduskunnassa käytäisiin välillä vähän asiallisempaa keskustelua

tämmöistä tapaustahan ei ole koskaan ennen ollut että työsopimuslakiin olisi tämmöisiä muutoksia tehty joten tulkinta asetelma on siten uusi eikä selvää ennakkotapausta ole esitettävissä joten odotetaan perustuslakivaliokunnan tulkintoja kun ne esitykset sinne tulevat eikä etukäteen kerrota että ne ovat perustuslain vastaisia

kiitos

arvoisa puhemies

puhemies

en missään vaiheessa sanonut että keskustelua ei saa käydä vaan sanoin että toivoisin ettei esitettäisi väitteitä että tämä on perustuslain vastainen

kiitos arvoisa rouva puhemies

itsekin holhoustoimen lakimiehenä olen huomannut että henkilöille on tarvinnut määrätä taloudellisia asioita varten edunvalvoja ja sitten on tarvittu vielä laajentava määräys koska päämies itse jolla on edunvalvoja kieltää sen että hänen tietojaan saisi pyytää terveydenhoidon henkilökunnalta

minä tiedän valtavan määrän ikäihmisiä keitä minä olen työssäni tavannut ja etsivään nuorisotyöhön näin ollenhan kokonaistuki säilyy he haluavat asua viimeiseen asti kotona